ne ylittävät erittäin selvästi uutiskynnyksen kaikkialla maapallolla ja kysymys on siitä että tekniikka on kehittynyt ja matkalaukut ovat kehittyneet niin että sata kappaletta myrkyllisiä käärmeitäkin voi noin vain matkalaukussa yrittää kuljettaa ja kysymys on silloin tietysti erinomaisen harvinaistuneista lajeista

heli järvinen käytti varsin perusteellisen puheenvuoron jossa hän kävi pilkku pilkulta läpi vastalauseen elikkä perussuomalaisten ryhmävastalauseen mukaisen

toinen näkökohta on se että tämä manner on rakenteeltaan sellainen että siinä merivirrat kiertävät ympäri sitä mannerta ja sitten nämä rinteet ovat erittäin jyrkät

arvoisa puhemies

sitten kun me olemme hyvin vakuuttuneita että syöttötariffi tulee niin nyt nämähän sulkevat toisensa pois jokotai koska molempia ei saa olla

tässähän on ratamaksuista ja käyttömaksuista kysymys itse hallituksen esityksessä ja mietinnön sisältämässä lakiehdotuksessa

niissä on semmoinen kumpuamisilmiö että toisin kuin meidän rannikolla siinä merivirta on vertikaalinen ja tuo aina uudestaan ravinteet pintaan ja sillä tavalla yhteyttämistoiminta on poikkeuksellisen runsasta ja äyriäistuotannot ovat äärimmäisen voimakkaita ja eläimistö on sen mukainen

mutta kiinnitän vain huomiota siihen että voi kun se voisi olla tämä asia sillä tavalla että nämä maksut voisivat olla niin suuret että me voisimme hoitaa juuri muun muassa tämän akuutin seinäjokioulu välisen rataosan perusparannuksen ja sen toisen raiteen siihen

nyt niiden hankkeiden ajajat jotka on jo valmiiksi tehty hyvin vihaa tietyn työpaja ja haluavat tietää kummallako pelataan elikkä nyt joutuu valitsemaan

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies kun tässä hyvin diplomaattisin sanakääntein käsitellään maailmanpolitiikan ja koko maapallon tilan kipupisteitä niin olisi ehkä syytä miettiä sitä että voisi niin kuin tehostaa sitä sanonnallista viestintää joka näihin asioihin liittyy

järvinen kävi läpi tuon perussuomalaisten vastalauseen ja niin kuin sanottaisiin arkikielellä niittasi yksi toisensa jälkeen tuon vastalauseen mukaiset argumentit ja kannanotot maanrakoon

tässäkin katsannossa tämä hallituksen esitys on erinomaisen tarpeellinen ja toivottavasti siitä myöskin tiedotetaan ulkomaankielillä

ja nyt mihin ed

järviseltä siinä määrin loistava että en käy tekemään sitä samaa uudestaan vaikka mieli kyllä tietysti tiettyyn pisteeseen saakka saattaisi tehdä niin mutta niin nyt vaan en tee

tiusanen varmaan viittasi on ryhdytty pyytämään niillä aluksilla joilla aikaisemmin valaita pyydettiin näitä krillikantoja ihmisen tarkoituksiin ja muun muassa lannoitteitten valmistamiseen jnp

sen takia tämä asia pitää jollakin tavalla pystyä hallituksen hoitamaan

koen tämän lain ihan hyvään suuntaan olevana ja se on jo harkittu euroopan yhteisön komissiossa kun tämä direktiivi on saatu aikaiseksi

sen sijaan arvoisa puhemies kiinnitän muutamaan erityiseen näkökohtaan huomiota

tämä on kova juttu koska siinä on käymässä sillä tavalla että kun valaskanta esimerkiksi hetulavalaat ottaa ruokansa tällä tavalla kertaheitolla niin ne ovat niin pienet ne kannat että tyhjää haukkovat henkeensä elikkä pelko on että ne kuolevat pois

ensinnäkin siihen että pidän nyt erittäin hyvänä koko tässä aselakiuudistuksessa sitä että tämän ensimmäisen luvan hankintaratkaisu on tehty tämän ampumaharrastuksen ja siihen liittyvän metsästysharrastuksen mukaisella arvokkaalla tavalla

arvoisa puhemies

mitä ovat alueelliset kysymykset luonnonvaroista

ne ovat resurssisotia toisella nimellä resurssisotia siis taistelua siitä kuka saa luonnonvarat käyttöönsä

tiusasen äsken julkituomaan että tuulivoimaloitten täytyy sopia sille paikalle sekä luonnonsuojelullisin että maisemallisin perustein ja sitä ei pidä myöskään turhaan vaikeuttaa

te hyväksytte siis ehkäisyn mutta jos raiskaustapauksessa on seurauksena kantavaksi tuleminen niin sehän tarkoittaa sitä että ehkäisyjärjestelmää ei ole ollut koska raskaus on päässyt alulle

tähän ihan hyvään puheenvuoroon jatkoksi totean sen että kalastuslain kokonaisuudistus on työn alla ja se käynnistyy pikkuhiljaa lähimmän kuukauden aikana

siitä tullaan taistelemaan henkeen ja vereen saakka katkeria sotia

elikkä nyt testataan että tämä harrastus on vakava harrastus siihen valmistaudutaan vakavasti siinä harjoitellaan erittäin vaarallisen laitteen käyttöä ja mikä kaikkein tärkeintä arvoisa puhemies mielestäni on on se että nyt ampumarataverkosto joudutaan väkisellä saattamaan asiaan kuuluvaan tilaan

siinä nämä näkökohdat ja ne vanhat ponnet myöskin jotka ovat osittain jääneet toteutumatta on tarkoitus hoitaa kuntoon

arabian niemimaalla ensimmäiset suuret konfliktit ovat hyvin lähitulevaa maapallon historiaa

elikkä toisin sanoen tässä lienee jossakin tällä alueella se pieni ero mikä meidän ajattelussamme on

arvoisa puhemies

se luonnonvara kaivettuu nyt valiokunnassa esiin täysimääräisesti

silloin istui ympäristöministeriön asettamana erittäin laajapohjainen maankäyttö ja rakennuslakiin tähtäävä työryhmä jonka jäsenenä olin

ja otetaan vielä semmoinen esimerkki joka ei varmasti ensimmäisenä kaikille tässä salissa tällä hetkellä tule mieleen

tällä hetkellähän on tilanne kai se että jos näistä liikepankeista on normaali pankkikortti ja sitä käytetään väärin niin pankki maksaa mukisematta sen väärinkäytön

arvoisa puhemies

siinä esitin jo silloin viitaten siihen tilanteeseen mikä meillä nyt viime aikoina tuulivoimaloitten sijoittelussa on ollut ongelmallisena että me tarvitsisimme valtakunnan kaavan johonka on merkitty tämän laatuiset energiantuotantolaitokset kuten tuulivoimalat tuulipuistot niin että niistä yhdellä kertaa eduskunta päättää mikä on se valtakunnallinen sijoittelu joka ottaa äsken mainitut näkökohdat huomioon

mackenzie joen latvat ovat yhdysvaltain puolella ja kanada rajoittaa vedensaantia siis siitä että sitä on sitä että tuo

meillä on kai lahden tienoilla yksi ainut ampumarata joka on kaikkein vaativimmassa vaatimusluokan mukaisessa tilassa ja muuten on vähän niin kuin enemmän tai vähemmän toivomisen varaa ja tämmöiset ampumaratojen sulkemisuhatkin ovat olemassa

kun ottaa huomioon hänen vaikutusvaltansa siinä missä asussa talousarviot tässä eduskunnassa valmistuvat niin kun hänen seuraajansa tulee olemaan ilmiselvästi aivan samalla asenteella liikenteessä me pystymme sen jälkeen kouluttamaan porukan joka hoitaa nämä asiat kuntoon myöskin valvoo sitä millä tavalla metsästysasiat muutenkin hoidetaan

en voinut kuvitellakaan että talousalue käsite tulee mieleen kun jotakin tällaista maaseutuhallinnollista asiaa alueellisena asiana joskus jopa eduskunnassa olisin käsittelemässä

kiinnitän arvoisien edustajakollegoitten huomiota sellaiseen oikeustapaukseen jolla on aika suuri merkitys ja jossa on käyty pitkällinen prosessi tutkimuspuolella liittyy kalakannan hoitoon tuolla oulujoen vesistössä niin sanottu montan sopimus asia

tie tuhota käydyt yhdysvallat rajoittaa sitä että vesi pääsisi kanadan puolelle ja siitä sitten pohjoiseen virtaamaan

arvoisa puhemies tämähän liittyy listalla olevaan erääseen toiseen asiaan elikkä laajakaistajuttuun ja siihen millä tavalla on ylipäätään verkkoon kytkettynä

mutta huomasin nyt sen kuinka se idea talousalueesta elää yhä edelleen mutta luonnon maantiede käy vastaan

siis toisin sanoen luonnonvaroista tullaan käymään katkeria sotia lähitulevina aikoina

elikkä siis toisin sanoen tässä katsannossa tämän lain muutoksen kautta ollaan siirtymässä parempaan tilanteeseen

minusta tämä on erittäin hyvä asia että tämmöistä pakkosiirtymää verkkopankin käyttöön ei tule vaikka pankit sitä kuinka haluaisivat

silloin tietysti arvoisa puhemies siltä pohjalta mikä on suomen oma historia ollut näissä rauhanturvaamisen ja konfliktin selvittelyasioissa tiedämme mitä kaikkea hienoakin on tapahtunut näillä rintamilla niin eikö olisi nyt paikallaan että nämä asiat nostettaisiin vielä uudelle tasolle suomessa

siinä jäin yksin mutta sitten kun työryhmä oli saanut mietintönsä valmiiksi sitten yksi sun toinen tuli sanomaan että itse asiassa taisit olla aika oikeassa

mutta nyt vaan on sillä tavalla että onko tätä säädelty nyt sillä tavalla että tästä ei ylimääräisesti rokoteta kun on se toinen vaihtoehtoinen ratkaisu olemassa kuin verkkopankki

siihen liittyy myöskin toinen asia

tästä oli käyty kirjeenvaihtoa ministeriön ja intresanttien kesken vaikka kuinka paljon ja sitten vihdoin päätettiin että koko se kertynyt aineisto systematisoidaan ja saatetaan oikeuskanslerin arvioitavaksi

järjestöt juuri tämän harrastuksen tavallaan kahden harrastuksen pelkän ampumaurheilun ja metsästysharrastuksen tiimoilta tulevat arvoon arvaamattomaan

mutta kun talonpoikaista järkeä on niin kuin valiokunnassa tällä kertaa oli ja ääretöntä sitkeyttä neuvotella ministeriön virkahenkilöitten kanssa niin silloin päästään rakentavahenkiseen lopputulokseen

elikkä siis toisin sanoen kun meillä on ollut nimenomaan ukkoutumisongelma ei muuten akkautumis vaan ukkoutumisongelma niin siihen vastataan nyt tämän lain velvoitteilla

sitten vielä yksi asia joka meinasi unohtua on se kun tästä hallituksen esityksestä on jo vaikka minkälaisia tietoja julkisuudessa niin aiotaanko

elikkä se osaaminen mikä näissä asioissa on se valtiollisena toimenpiteenä nostettaisiin aivan uudelle tasolle

kun kuuntelee arvoisan opetusministerin vas tauksia kansanedustajien kysymyksiin tulee mieleen että mihinkä tarvitaan enää yliopistoja korkeakouluasioissa opetusministeriötä ja opetusministeriä

ja kun nyt etsitään kiivakkaasti sitä mitä suomesta tulee isona niin tämä olisi se kenttä jossa suomi voisi tulla isona vielä vaikuttavammaksi isoksi kuin suomi on ollut

arvoisa puhemies

kiitoksia paljon

lyhyesti luen täältä johdannon sille johtopäätökselle jonka oikeuskansleri on arvioinnissaan saanut aikaan

sitten tästä metsästyksestä

kun metsästyspiirit jos nyt näin voidaan sanoa ovat olleet eräiltä osin hyvin kriittisiä niin ei tässä oikeastaan tapahdu yhtään mitään

tähän saakka on sentään ollut politiikkaa ja on ilmaistu meille että on olemassa tulosohjausneuvotteluja

kun on näin fundamentaalisesta asiasta kysymys josta on jo niin kuin ministerin esittelystä kävi selville olemassa vaikka minkälaista väitettä ja uskomusta jnp

lievällä jännityksellä luin tämän mietintötekstin onko turvaneuvostoasia kampanjamielessä jollakin tavalla otettu esille

ainut on että niiden kohdalla jotka luolakoirilla metsästystä harjoittavat niin totta niin sillä kohdalla tapahtuu pienoinen muutos minun ymmärtääkseni vain se pitkillä aseilla tapahtuvat kaikki toiminnot ovat niin kuin ennenkin

kantelussa arvosteltiin tapaa jolla vesivoimalaitosten rakentamiseen ja vesistön säännöstelyyn liittyvien vesioikeudellisten lupapäätösten mukaiset kalakannan hoitoa koskevat määräykset oli toteutettu oulujoella

oli vielä jokin aika sitten niin sanottu kolmas tehtävä yliopistoilla ja sehän on nimenomaan poliittisen roolin valvomista

mutta silloin kun te käytätte tällaisissa asioissa asiantuntijoita voisi tuolta yliopistolta jonkun sellaisen proffan pyytää asiantuntijaksi joka on tutkinut näitä asioita

oli otettu esille

kantelun mukaan maa ja metsätalousministeriö oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan kun se ei ollut vaatinut fortum oyn omistuksessa oleville voimalaitoksille asianmukaisena pidettäviä kalatalousvelvoitteita

tällä on se merkitys että yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on hirvieläinkantojen säätely

tässä ei ole mitään virhettä mutta näin kuitenkin

arvoisa puhemies

nyt näyttää lehdistön mukaan olevan keskeistä se lähteekö liikemies sukari kannattamaan vaalien sujumista omilla lahjoituksillaan vai ei

pitää muistaa että siinä on tapahtunut vallankumouksellinen muutos jo siinä siis haittanäkökohdasta että metsäkauriin metsästys muutettiin ei luvanvaraiseksi

arvoisa puhemies

kiinnitänkin erityistä huomiota tähän viimeksi mainittuun asiaan elikkä euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisasiaan

minulla on tähän aikaisempaan tapahtumiseen liittyen yksi hyvin merkittävä näkökohta mielessäni ja se on se että nyt valitettavasti kävi ilmi että oikeusministeriössä asianomainen virkamies ei ollut ihan tarkkaavainen näissä asiakirjojen laatimisissaan ja sitten kun sitä asiaa perattiin silloin kävi ilmi että hän ottaa yksin kokonaan vastuun tästä asiasta

istutusten alimittaisuus erityisesti siian osalta ilmeni verrattaessa niitä montan sopimusalueella oulujoen edustan merialue alueen oulujoen pääuoma oulujärvi ja perämeren alueella asetettuihin muihin kalatalousvelvoitteisiin

tämä oli fundamentaalinen muutos

kimmo kiljunen on aivan oikealla tiellä

sehän tässä suurella tohinalla päätettiin perustaa sen takia että rahoitusjärjestelmäriskit ovat kasvaneet huikeaan luokkaan eivätkä viimeaikaiset rahoitusmaailman tapahtumat ole suinkaan tätä riskiä alentaneet vaan pikemminkin merkittävästi lisänneet

hän olisi voinut ihan reilusti muistuttaa meitä siitä että eduskunta hyväksyi äänestämällä sijoitusrahastolain muutoksen joka lisäsi tätä hallintarekisterien käyttöä ja anonymiteetin käyttöä

mutta tässä on se pointti näissä asioissa missä liikutaan valtavan suurissa rahamäärissä

pienpetojen kohdalla päädyttiin jo sellaiseen ratkaisuun että riistanhoitomaksua korotettiin jotta luonnonsuojelualueilla huom

luonnonsuojelualueilla pystyttäisiin vieraslajipienpetojen kantoja vähentämään ja sillä tavalla suojelemaan linnustoa harvinaistuvaa linnustoa perikadolta

jos vertailee näitä sitran toimintakertomuksia useammalta vuodelta niin niissä on yksi selvä trendi

asiassa saadun selvityksen perusteella on perusteltua aihetta epäillä että montan sopimusalueen oulujoen pääuomassa olevien fortum oyn voimalaitosten kalatalousvelvoitteita ei ole asetettu asianmukaisesti ja että ne eivät ole sillä tasolla jolla ne voisivat olla

tässä tulee tietysti mieleen kontrolloiko oikeusministeriössä kukaan toistensa tekemisiä elikkä onko prosessissa laatija ja kontrollööri vai onko se vain yhden ihmisen muistin ja taidon varassa

no niin varmasti on kyllä

ja kun perustetaan tämmöinen järjestelmäriskikomitea niin meidän kunnianarvoisa eduskunnan talousvaliokuntamme ilmoittaa että ihan kannatettava juttu mutta haasteellista tämä on

nyt ollaan siinä vaiheessa jossa voi rinnastuksen tehdä armeijan kalustoluetteloon joka tässä tapauksessa koostuu ohjelmien nimiluettelosta suurin piirtein näin

kun oikeusministeri on täällä paikalla niin se olisi erinomaisen hyvä tietää koska nimenomaan tämänlaatuisissa asioissa näillä päätöksillä on yleistä moraalistakin merkitystä

minun mielestäni yleisesti ottaen tässä on erinomaisen hyvästä kompromissista kysymys ja sitähän kuvaa sekin että tällä on laaja tuki takana muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta

arvoisa puhemies

selvää niin kuin arkikieli sanoo pässinlihaa tässä ta pauksessa siianlihaa jota on liian vähän

rajamäen puheesta voisi jatkaa sillä tavalla että nyt on sellainen tilanne että vain puolet talousmetsien vuotuisesta kasvusta käytetään metsäteollisuuden raaka aineena

nyt tähän on hyvin merkittävää verrata sitä mitä arvoisa valiokunnan puheenjohtaja pöntöstä juuri äsken totesi

tämä asia tuli harvinaisen selvästi ymmärretyksi maa ja metsätalousministeriön virkamiesten taholla ja minuunkin oltiin yhteydessä ja sitten satuin lentokentällä kerran tapaamaan ison porukan ministeriön virkakuntaa joka oli ollut pitämässä tämän päätöksen perusteella seminaaria ja tämähän lupasi hyvää

hän viittasi ilmeisesti näillä sanonnoillaan juuri siihen että ei nyt ihan ole ehkä kohdallaan tämä homma tämä suunnitelma tätä ei ole loppuun saakka mietitty ja se on sitä paitsi vielä rakenteellisesti totaalisesti torso sen takia että siitä rahoituspuolesta vaan se toinen puoli on mukana ja toinen puoli vakuutuspuoli on ulkopuolella

kiinnitän huomiota siihen että täällä on todettu jo että näitä sopimuksia ei ole hyväksi käytetty

kaksi kommenttia

ensinnäkin vaikuttaako tämä korotus ostokäyttäytymistä vähentävästi

kuitenkin on syytä arvioida pikkuisen sitä mitä on itse tässä kertomuksessa ja millä tavalla sitä sitten talousvaliokunta kommentoi

arvoisa puhemies

kun tilanne on tämmöinen niin se suurin vaara on se että ne uudenlaiset jalostuslaitokset olkoot ne mitä tahansa keskitetään johonkin etelä suomeen kun ne pitäisi hajautetusti sijoittaa sinne missä ne metsät kasvavat niin että ne kuljetusmatkat olisivat mahdollisimman lyhyet

arvoisa puhemies

se asia pitää projisoida käytettävissä olevien tulojen maailmaan ja sillä puolella tapahtuu niukentumista toisin sanoen se vaikuttavuus lisääntyy sitä kautta

yhtään ainutta verotietoa ei ole pyydetty sopimuskumppanilta mikä osoittaa jotakin erityisen flegmaattista näissä asioissa

muutama näkökohta tähän täydennyskeskusteluun

eli sikäli trendi on oikea ja seuraava vaihe on sitten seuraava korotus

kuitenkin näitä tämmöisiä mielenkiintoisia tietoja on olemassa ja sehän paljastuu siitä että niillä käydään kauppaa